turvallisuusstrategian mukaan kuntien rooli yhteiskunnan varautumisessa ja häiriötilanteiden hallinnassa on paikallishallinnossa keskeinen johtuen niiden vastuusta ylläpitää yhteiskunnan kannalta tärkeitä toimintoja

päinvastoin olen varsinaissuomalaisena hyvin tyytyväinen että turun seudulle tunnin junahanke turun ja helsingin välillä on saanut merkittävän rahoituspanoksen budjettiriihessä ja hyviä esimerkkejä löytyy muistakin maakunnista

hallituksen heikko taloutta koskeva päätöksenteko ja kyvyttömyys järkevään talouttamme piristävään päätöksentekoon antavat perustellun syyn laatia välikysymys tästä aiheesta

arvoisa puhemies

monet säästötoimenpiteet vaikuttavat kovilta rankoiltakin ja koskettavat laajalti suomalaisia

vakka suomen alueella varsinais suomessa on orastavaa elpymistä yritysrintamalla mikä merkitsee työpaikkoja

esimerkiksi lainsäädäntö ja verotus ohjaavat vahvasti talouselämää ja innovaatiotoimintaa tukemalla voidaan edesauttaa uusien tähtien syttymistä yritystaivaalle

henkisen hyvinvoinnin vaikutusta fyysiseen terveyteen ei tällä hetkellä nähdä riittävän merkittävänä

hallituksella on nyt mahdollisuus vielä miettiä uudelleen kuntauudistuksen seurauksia ja kartoittaa tarkemmin ja entistä paikallisemmin mitkä ovat uudistuksen todelliset tulokset

tästä johtuen jätin talousarvioaloitteen vanhusten henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin edistämismahdollisuuksia tutkivan hankkeen käynnistämiseksi

turvallisuuspoliittisesta näkökulmasta tämänhetkinen kehitys huolestuttaa minua ja varmasti vielä enemmän monia puolustusvoimissamme työskenteleviä maanpuolustuksen ja kriisinhallinnan ammattilaisia

suomeen kohdistuvat odotukset eivät ole tällä hetkellä korkealla ja tästä on osoituksena luottoluokittaja standard poorsin toiminta

sitten toivoisin kaikkien varsinaissuomalaisten edustajien noteeraavan myös kasitien rakentamisen moottoritieksi ja sen aloittamisen välillä raisionousiainen

hallitus on näennäisesti tinkinyt sanelupolitiikastaan ja ilmoittanut kuuntelevansa kuntia

yksi merkittävä syyllinen tähän on hallitus ja sen kokonaisvaltainen epäonnistuminen eri hallinnonaloilla ja eritoten talousasioita koskevassa päätöksenteossa

pääasia on että työttömät saadaan töihin

kotouttaminen tulee olemaan tässä keskeisessä roolissa

jos maahanmuuttajien työllistyminen ja sopeutuminen suomalaiseen yhteiskuntaan epäonnistuu tulevat taloudelliset ja sosiaaliset kustannukset nousemaan hyvin korkeiksi

nyt olisi vedettävä henkeä ja mietittävä uudemman kerran puolustusvoimiemme roolia ja vähintäänkin pidettävä kiinni siitä mitä meillä on

kiitos

muutos myös kuntapolitiikan kentällä on erittäin tervetullut

hallitusneuvottelujen tuloksena muotoutunut strateginen ohjelma määrittää miten tuore hallitus lähtee luotsaamaan maatamme kohti tulevaa

hallitus haluaa edistää työllisyyttä ja yrittäjyyttä

edustaja niinistön asiantunteva perusteellinen ja yksityiskohtainen selvitys tulevien leikkausten seurauksista pisti ajattelemaan toivottavasti myös hallituksen edustajat

työllisyys on saatava nousuun

monia hallinnonaloja sopeutetaan vallitsevaan taloudelliseen tilanteeseen ja samalla valmistellaan julkista sektoria vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin

työssäkäyntialueen laajuuden määrittelyssä on todella paljon harkinnanvaraa ja tämän perusteella kuntaliitosten laatiminen on ongelmallista

arvoisa puhemies

edellä esitetyn perusteella kannatan edustaja niinistön esittämää epäluottamuslausetta hallitusta vastaan

meidän pitää yhdessä remontoida suomi siihen kuntoon että vienti vetää ja töitä riittää

arvoisa puhemies

lisäksi tulee muistaa ettei työssäkäyntialueen perusteella voida keskittää peruspalveluja ja siirtää niitä harvaan asuttujen alueiden ihmisten ulottumattomiin

no ei ainakaan leikkaamalla koulutuksesta verottamalla rankasti pienyrittäjiä ja tekemällä yksittäisiä veronkorotuksia tai karsimalla kilometrikorvauksia

arvoisa puhemies

mielestäni perusideana on että leikataan vähän useammasta osoitteesta sen sijaan että leikkaukset kohdistuisivat vain muutamiin kohteisiin isolla kädellä

on muistettava että hallitusohjelman verorintamalta kantautuu myös positiivisia uutisia kuten esimerkiksi se ettei esimerkiksi arvonlisäveroa koroteta

eu ja eta alueen ulkopuolisilta opiskelijoilta tullaan perimään maltillisia lukukausimaksuja korkeakouluja pääomitetaan ja koulutusvientiä edistetään

esimerkiksi yksittäiset valtiovarainministerien poliittiset ulostulot äänestäjien kosiskelemiseksi vallitsevassa taloustilanteessa ovat hälyttävä esimerkki siitä kuinka paljon koko suomen etu painaa oman puolueen aseman pönkittämisen rinnalla

tämä heijastuu kaikkien meidän elinkustannuksiin

myös bensavero sähkövero ja alkoholivero säästyivät korotuksilta

keskittämällä saavutetut lyhytnäköiset säästöt eivät kata kuntien romuttamisen aiheuttamasta yhteisöllisyyden ja alakulttuurien heikkenemisestä aiheutuvaa syrjäytymistä joka johtaa taas osaltaan lukuisiin muihin ongelmiin

rikospaikoille ei ehditä riittävän nopeasti jos partiot ovat liian kaukana

kyseenalaisiin eu tukipaketteihin tai kehitysapuun löytyy varoja samaan aikaan kun suomalaisten arki muuttuu synkemmäksi palvelujen heikkenemisen myötä julkisen sektorin tiukkojen säästötoimien seurauksena

arvoisa puhemies

veteraaneja ei ole budjetissa unohdettu

uusi hallitus laskee pienipäästöisten autojen verotusta ansiotuloverotusta pieni ja keskituloisille unohtamatta pienyrittäjille suunnattua yrittäjävähennystä eli on verotukseen liittyen positiivisiakin uutisia

sähköinen tunnistautuminen voidaan nähdä yhä kasvavassa määrin peruspalveluna jonka tulisi olla jokaisen kansalaisen ulottuvilla

kotihälytysten osalta tilanne on vakava

yksilön elämässä tulee olla peruspalveluiden ja toimeentulon lisäksi tunne kuulumisesta johonkin yhteisöön joka välittää ja pitää huolta omistaan

näin ei kuitenkaan ole koska esimerkiksi maksuhäiriömerkinnän omaavilla henkilöillä on vaikeuksia saada yleisimmin käytettyä vahvan sähköisen tunnistautumisen välinettä eli verkkopankkitunnuksia

arvoisa puhemies

tällaiset paikallisyhteisöt edistävät ja rohkaisevat nuorten kehitystä tulevaisuuden suomalaisiksi huippuosaajiksi ja luovat tukea ja turvaa vanhusten arkeen

tämän lain käsittelyssä on hyvä ottaa huomioon esimerkiksi tämä vaikeus maksuhäiriöisten kohdalla

mielestäni meidän on edelleen osoitettava kiitollisuutemme heidän uhrauksilleen ja mikä olisi sen parempi tapa osoittaa kiitollisuutta kuin taata sodissa vammautuneille riittävät kunnalliset palvelut

pankkitunnukset eivät tarkoita luotonantoa vaan niitä käytetään esimerkiksi kelan sivuille mentäessä vakuutuslaitosten sivuilla asioidessa kun kirjoitetaan kansalaisaloite kun maksetaan edullisemmin laskuja

tätä kautta hyvinvointi paranee

määrärahojen puutteen vuoksi poliisi ei voi palkata lisää työvoimaa vaikka tällä hetkellä valtion rahoilla koulutettuja poliiseja löytyisi työttömyyskortistosta

markkinoiden toiminnan tehostaminen ja vapaan kilpailun vahvistaminen lainsäädäntöä uudistamalla ja sääntelyä purkamalla vaikuttaa lupaavalta uudistukselta

hallituksen kuntauudistushanke on ikään kuin yksi osa suurta yleiseurooppalaista identiteettivarkautta joka pyritään puskemaan läpi huomioimatta kansan mielipidettä

tämän pitäisi toimia herätyksenä

samanaikaisesti työllistetyt poliisit meinaavat hukkua työtaakkaan

kun hallituksen näytöt ovat näin heikot ja on selvää että tarvitaan tuntuva muutos suomen talouden pelastamiseksi niin pitää sen luottamuksen tulla punnituksi

tämän seurauksena tutkinnat viivästyvät ja usein joudutaan tekemään syyttämättäjättämispäätöksiä kun ei ole aikaa ja resursseja tutkia tapauksia

säästötavoitteet ovat luonnollisesti vahvasti läsnä tämän hetken poliittisessa päätöksenteossa mutta hallituksen tulisi nähdä kaikki kuntauudistuksen ja loputtoman keskittämisen varjopuolet ja niiden todellinen vaikutus kuntalaisten elämään sekä suomalaiseen identiteettiin

sote remontti on korkealla hallituksen työjärjestyksessä

kannatan edustaja lindströmin esittämää epäluottamuslausetta hallitukselle

vaikka leikataan vielä silti lisähuomioita budjetista positiivisia

kiitos

olen tehnyt kaksi lakialoitetta tähän liittyen ja ilmeisesti ne ovat valiokunnassa siellä pöydillä mutta olisi todella toivottavaa että ne käsiteltäisiin ja vielä hyväksyttäisiin vaikka niissä kummassakaan ei ole sataa allekirjoitusta edustajilta

kansalaisten terveys ja hyvinvointi ovat läsnä muutoinkin hallitusohjelmassa

kuntauudistus edustaa kaiken lisäksi luonteeltaan pysyvää muutosta jonka kumoaminen vasta olisikin hankalaa

taloudellisia säästöjä joita kaavaillaan saavutettaviksi muun muassa hallinnon ja terveydenhuollon keskittämisellä voitaisiin hyvinkin saavuttaa myös ilman kuntien pakkoliitoksia

kun ajattelen näitä tämän päivän keskusteluja ja kuuntelin niitä myös työhuoneessani osittain tuli sellainen olo että ovatko täällä opposition viisaat ja hyväsydämiset ja hallituksen tyhmät ja pahansuovat

esimerkiksi liikenneverkko saa jo pitkään tarvittua remonttirahaa

silloin vaarantuu sekä kansalaisten että niitten harvojen poliisien jotka paikalle ehtivät turvallisuus

kuten liikenne ja viestintävaliokunta on esitykseen liittyvässä mietinnössään todennut mielestäni on todella tarpeen arvioida sähköisen tunnistautumisen välineitä koskevan oikeuden tarpeellisuutta jatkossa jotta palveluiden saatavuus voidaan varmistaa esimerkiksi asuinpaikasta riippumatta

edustaja saarakkalan puheeseen viitaten

lopuksi vielä sanoisin että jos alkoholia oppisimme käyttämään oikein sanotaan näin niin moni murhe jäisi pois